edellisten edustajien puheenvuoroihin on hyvä jatkaa että meillähän eivät tällä hetkellä työ ja tekijät kohtaa suomessa se on totta

meillä on tekemätöntä työtä vaikka kuinka mutta tällä hetkellä me emme saa suomalaisia edes kaikkiin näihin työpaikkoihin mitkä ovat todella auki

välikysymyksen kärkenä on ollut ministeri varsinkin siellä maatiloilla kyllä sitä tekemätöntä työtä riittää mutta saako siitä kunnollista palkkaa niin se on ihan eri asia se

mutta pääasia tässä puheenvuorossa oli hallituksessa huomasin saman puutteen erityisesti lapsi ja perhepolitiikkaan liittyvissä päätöksissä nimenomaan se että minusta on hyvä että sekä turvapaikanhakijoilla maahanmuuttajilla yleisesti että suomalaisilla on mahdollisuus päästä tekemään työtä on se vapaaehtoistyötä tai sitten oikeata työtä

tuossa aikaisemmin tuli erityisesti sdpn edustajien puheenvuoroissa huolta näistä perheitten tilanteista siitä miten heidän toimeentuloonsa vaikuttavat nämä säästötoimenpiteet ja muutkin toimenpiteet joita hallituksen esityksessä on

meidänhän pitää nimenomaan edistää sitä työllistymistä ja sitä että ihminen pääsee tekemään ja tekisi jotakin sen yhteiskunnalta tulevan sosiaaliturvan tai sitten tämän oikean palkkasumman edestä

olette varmasti lukeneet sen että kotipalveluihin tullaan panostamaan ja se mikä parhaiten auttaa lapsiperheitä on juuri se että työllisyyttä pystytään parantamaan

ja miten työllisyyttä parannetaan

kai me nyt haluamme kannustaa sekä maahanmuuttajia että suomalaisia siihen että pääsee osallistumaan yhteiskuntaan ja kantaa kortensa kekoon tämän maan eteen

siten että työpaikkoja syntyy lisää

pk yrittäjät lähinnä viimeisen kymmenen vuoden aikana ja heidän roolinsa tulee olemaan erittäin vahva jatkossakin kun kuulemme näitä uutisia koko ajan suurten työnantajien osalta

yhdessä sopien voidaan näitä työpaikkoja luoda ympäri maata ja näitä on merkittävästi eri aloilla missä tätä työtä voidaan tehdä

mutta se mikä on keskeistä on se että esimerkiksi nyt hallitus esitti että jatkossa esimerkiksi yrittäjien työttömyysturva tulee lähemmäksi palkansaajien työttömyysturvaa

tässä on käyty hyvää keskustelua siitä että tiedetään että tämä on myös vakava säästöesitys ja säästölaki ja johtuu nimenomaan tästä suomen vakavasta taloustilanteesta

mitä tulee siihen että tietysti tämmöinen tietynlainen kompensaatio on ollut kahdelle yliopistolle niin tässähän tullaan nyt siihen järjestelmään että yliopistoille tulee yhtenäinen perusrahoitusmalli että sen kompensaation pitää nimenomaan sinne perusrahoituksen puolelle löytyä jatkossa

ja sitten kun tätä kompensaatiota etsitään perusrahoituksen puolelle toivottavasti se löytyy niin on nimenomaan tärkeää että sitä vahinkoa ei siinä yhteydessä sitten tehdä muille yliopistoille joilta myös joudutaan leikkaamaan

näitä samoja korvauskohteitahan on jouduttu etsimään jo esimerkiksi eläkeläisten asumistuen leikkauksen peruuttamisen yhteydessä

tästä tulee myös vaikea tapaus mutta toivottavasti tässä onnistumme

tämä ei ole ikään kuin kysymys tämä kunnille tulevien kustannusten ja tehtävien jako vaan viime kaudella kunnilta leikattiin niin paljon valtionosuuksia että ei kunnilla ollut vastaansanomista siinä

ei ikään kuin valtio tee tässä sen puitteissa mitään pakottavaa lainsäädäntöä

puolustusvoimat on joutunut aikaisemmin merkittävien leikkausten kohteeksi ja tämä kehitys on uhannut meidän puolustusvalmiuttamme ja on vienyt sitä aivan väärään suuntaan

tämä uhka on ollut nähtävissä ja on erittäin tärkeätä että hallitus ja myös toivottavasti eduskunta nyt lisää näitä määrärahoja merkittävällä tavalla

on erittäin hyvä että tämä määräraha jälleen turvataan mutta on asiallista myös että tämä ikävä perinne tämän määrärahan veivaamisesta saataisiin katkaistua

meidän oma maanpuolustusjärjestelmämme on tehokas ja edullinen eikä näitä harjoittelumahdollisuuksia saa tällä tehottomalla asedirektiivillä heikentää

tämä sotilaseläkeikä myös nousee tämän eläkkeen noston yhteydessä ja kysynkin miten tämä reservivaje paikataan tässä yhteydessä

tästä loogisuudesta

varmaan hyvä yritys oli viime kaudella kun ministeri rinne valmisteli tämän verovähennysjärjestelmän lapsilisien jyrkkään leikkaukseen kompensoimaan lapsiperheille tätä mutta nimenomaan kun puhutaan tuloerojen kasvusta niin tämähän ei koskenut lainkaan köyhimpiä lapsiperheitä jotka eivät voi tätä vähennystä tehdä

jos tämä olisi säilynyt sellaisena että tämä kansaneläkeindeksi vaikuttaa tähän lapsilisään niin se lapsilisä olisi laskenut ja lapsilisää ei raha säilyy rahan tuloon

tämän vuoksi pääministeri sipilän ensimmäisen hallituksen ja meidän lainsäätäjien tehtävänä on saada yrittäjyys yksinkertaisemmaksi sekä työllistäminen ja työn vastaanottaminen kannattavammaksi

koulutusta tullaan uudistamaan suuntaan joka lähentää opiskelijoita ja työelämää toisiinsa

etenkin ammattikoulutusta kehitetään niin opiskelijoiden kuin työnantajien toiveita vastaavasti teoriapainotteisuudesta kohti käytännön yhdessä oppimista

muutos lisää olennaisesti nuorten osaamista ja mahdollisuuksia työllistyä

herra puhemies

edellisen hallituksen päätösten jäljiltä tapahtunut palkkatukimäärärahojen loppuminen tuo juuri nyt erityisiä vaikeuksia yritysten järjestöjen ja kuntien auttamiseksi työllistämisessä

koska myös starttirahat ovat lopussa aloittavat yrittäjät joutuvat turvautumaan elämisessään lainarahaan tai mahdollisiin säästöihin

sen vuoksi on tärkeätä päättää mahdollisimman pian siitä että perustaessaan yrityksen työtön voisi saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaansa määrätyn ajan

tämäkään parannus ei silti auta nuoria vastavalmistuneita osaajia joille ansiosidonnaista päivärahaa ei ole vielä kertynyt

malli madaltaisi myös kynnystä aloittaa yritystoiminta

perustuloa sopisi hyvin testata kompaktin kokoisella alueella jossa passivoivan nykyjärjestelmän sijaan kannustettaisiin työhön ja yrittäjyyteen

suomi nousee suosta vain työnteolla

kansainvälisesti mitattuna huippukorkeaa verotustamme ei voida enää kiristää mutta hyväosaisten on tultava suomi talkoisiin mukaan muulla tavoin

kannustan siksi oppositiota ja meitä kaikkia tekemään esityksiä siitä miten me kansan valitsemat edustajat itse otamme osaa taloustalkoisiin

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on kauan odotettu ja toivottu

yrittäjät tulevat vihdoinkin samalle viivalle palkansaajien kanssa työttömyysturvan osalta

en oikein pidä tästä sdpn edustajien sävystä siitä että nostetaan tietyt ammattiryhmät ja heidän perheensä tässä tikunnokkaan että tässä jotenkin jaetaan rahaa yrittäjille tai maaseutuyrittäjille enemmän

yrityksen mahdollisuus niin sanottuun pöytälaatikointiin on yksi tärkeistä hallituksen nyt tekemistä normien purkuesityksistä joilla helpotetaan yritystoimintaa ja työntekoa

myös näissä on lapsiperheitä ja yrittäjissä on keskimäärin suhteellisesti jopa enemmän toimeentulon rajalla olevia perheitä ja ihmisiä niin että on ehkä hieman semmoinen harhakäsitys tästä asiasta

tärkeää on myös tässä esityksessä se että itsensä työllistäneet freelancerit ja muut keikkatyötä tekevät voivat ottaa nyt entistä turvallisemmin toimeksiantoja vastaan ilman pelkoa työttömyysturvan menettämisestä

niistä peloista ja huolista joita näistä kärjistämisistä ja kärjistämisestä jää tähän vaan keskustelusta s keskusteluista erityisesti tuolla somessa on tullut todella paljon on tullut yhteydenottoja myös meille hallituksen edustajille

olennaista tässä ovat nimenomaan te toimistojen monet ongelmat myös työttömyysturvan saantiehtojen tulkitsemisessa ja se on asia johon tässä samassa yhteydessä hallitus nyt puuttuu olennaisesti ja annetaan selkeät kriteerit sivu ja päätoimisen yrittäjyyden määrittelemiseen jatkossa ja tulee selkeät kriteerit tasavertaiseen kohteluun koko suomessa

haluan korjata edellistä puhujaa siinä että tässä nimenomaan parannetaan samalla myös itsensä työllistävien osalta heidän asemaansa kun heidät tulkitaan jatkossa yrittäjiksi ilman tätä yel maksurajaa

tämä osuuskuntamallihan sinänsä koskee jo tässä esityksessä sitä kautta että heidät rinnastetaan palkansaajiin koska osuuskunnassa toimiessaan heidät rinnastetaan palkansaajiin

kertausharjoitusten ohella meillä reserviupseerien ja reserviläisten mahdollisuus omatoimiseen harjoitteluun ja ammuntatoimintaan on ollut maanpuolustustaitojen ylläpitämiseksi ja puolustuskyvyn ylläpidossa erittäin tärkeä osa

arvoisa ministeri onko ministeriössä selvitetty mikä on vaihtoehtoinen ratkaisu siinä tilanteessa jos suomi ei saa asedirektiiviin poikkeusta edes erityisen maanpuolustusjärjestelmänsä vuoksi

puolustusvoimat on luvannut että laajakaista kaikille kaksituhattaviisitoista hanke joutunut aiemmin merkittävien leikkausten kohteeksi ja tämä kehitys on uhannut viedä puolustusvalmiutemme kehittymistä väärään suuntaan

tässä maailmantilanteessa onkin tärkeää että sipilän hallitus ja eduskunta tulevat lisäämään puolustusvoimien määrärahoja kestävällä tavalla

varusmiesten koulutuksesta ei tule tinkiä ja materiaalihankintoihin nyt voidaan tehdä myös ajanmukaista päivitystä jotta joukkojemme varustelu vastaa paremmin nykypäivän tarpeita

mpkn kohtuullisena pidettyyn määrärahaan vuosittain kohdistuva veivaus puolustusministeriön valtionvarainministeriön ja eduskunnan välillä olisi kuitenkin syytä saada perinteenä jo katkaistua ja antaa toimintarauha tälle koko maassa kattavasti ja siitä mitä se on pantava tuloksellisesti toimivalle maanpuolustusalan koulutusorganisaatiolle

kertausharjoitusten lisäksi vapaaehtoisen koulutuksen ja tätä paitojen koskee niin ministeriön omatoimisen ammuntaharjoittelun mahdollisuus on meillä reserviläisillä ollut ja on tuleva olemaan puolustuskykymme ylläpidossa tärkeä osa

tähän liittyen tämä asedirektiivi mikä nyt on suunnitteilla eussa on tehoton tapa joka ei tule terrorismitekoja vähentämään sen maksamalla muutaman vuoron helsingin suuntaan muttei ensimmäistäkään vuoroa takia koska näihin todellisiin ongelmiin ei puututa tällä asedirektiivitavalla

jos tätä poikkeusta ei suomeen saada niin nimenomaan nämä harjoittelumahdollisuudet tämän meidän järjestelmämme puitteissa mikä perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja siihen että reserviläiset aktiivisesti itse harjoittelevat ja ylläpitävät omia maanpuolustustaitojaan tulevat merkittävästi vaikeutumaan

meidän maanpuolustusjärjestelmämme joka perustuu yleiseen asevelvollisuuteen on tehokas ja edullinen ja tätä ei keskeytyisi vetävän suuri kysymys on saa vaarantaa

eläkeiän noston yhteydessä kun kaikki puolueet ovat onnistuneesti vieneet tämän eläkeuudistuksen eteenpäin hyvä näin tämän uudistuksen yhteydessä myös ammattisotilaiden eläkeikä nousee

kuitenkin riittävän sodanajan joukon varmistamiseksi hallituksen on tietysti se että muita olisimme junia raiteille mahtuu eli täyslunnaat pelisäännöt varsin selvänä pystytään huolehdittava reservivajeen paikkaamisesta tämän muutoksen myötä

eläke sai kostavaa välikysymyksellä olisi vaikutusta hallitus joutui perumaan maanpuolustukseen liittyen ja siihen että maamme on valmistautunut tarvittaessa kriisiaikoihin ja mahdollisiin sotatilanteisiin näiden aseellisten maanpuolustustaitojen materiaalihankintojen ja muiden osalta meidän on myös huolehdittava huoltovarmuudesta

tällä hetkellä esimerkiksi meidän ruuantuotantotilanteemme on sellainen että omavaraisuus on laskenut koko ajan ja tässä epävarmassa maailmantilanteessa meidän tulisi tehdä kaikkemme että jos esimerkiksi rajoilla tulisi sellainen tilanne että erilaisia elintarvikkeita on vaikeampi saada niin tämänhetkiseen tilanteeseen joka ei ole hyvä on puututtava

biotalouteen minkä kehittämiseen hallitus nyt panostaa liittyy myös ruuantuotanto ja elintarviketuotanto myös jalostustoiminta ja tähän on ottanut kärkihankkeekseen biotalouden

se saatava lisäsatsauksia ja ne lukuisat eri investointisuunnitelmat jotka valtakunnan eri osissa ovat meidän on saatava uusia yrittäjiä tälle alalle

haluan vielä nostaa yhtenä tärkeänä asiana esiin aiemmin tänäänkin päivällä esiin tulleen ajatuksen siitä että meidän olisi hyvä maanpuolustuskoulutukseenkin liittyen nuorille tarjota tulevaisuuskutsunnat joihin myös naiset kutsuttaisiin jatkossa mukaan ja tuotaisiin maanpuolustuskoulutusta esille myös heille

tämä olisi myös osa nuorisotakuun toteutumista jatkossa kun nuorille sekä annettaisiin mahdollisuuksia tutustua maanpuolustuskoulutustoimintaan että käytäisiin läpi myös heidän elämäntilannettaan koulutuksen työelämän ja toinen kiitos tulee siitä rehellisestä tunnustuksesta joka perhetilanteen osalta

kun täällä on nyt ilmeisestikin keskusteltu opintotuen poistamisesta tästä kansaneläkeindeksistä niin on varmasti nyt sitten hyvä muistaa se miten se indeksi on kehittymässä ensi vuonna eli muuttumassa miinusmerkkiseksi ja sehän tarkoittaa konkreettisesti opintotuen aivan todellisen rahasumman muuttumista eli opiskelija saisi ensi vuonna vähemmän rahaa tililleen jos pitäisimme tämän opintotuen edelleen sidottuna tähän indeksiin

se mikä sitten yhteisesti pitää vielä keskustella ja käydä läpi myöhemmin on nimenomaan se mikä on oikea indeksimuoto tälle opintotuelle

jos ja kun tämä nykyinen taloustilanne on hyvin pitkään näin huono ennen kuin hallituksen esitykset rupeavat pureutumaan tähän taloustilanteeseen ja saamaan kansantaloutta nousuun ja indeksin plusmerkkiseksi silloin pitää katsoa sidotaanko opintotuki tähän indeksiin sitten takaisin ja tämähän voidaan tarkistaa sitten jokaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä

mutta mikä keskustelu pitää myös käydä tämän opintotuen kehittämisen myötä on keskustelu tästä perustulosta

sitähän hallitus aikoo kokeilla tällä vaalikaudella ja näen että kyllä opintotukikin olisi syytä muuttaa tähän perustulomalliin jotta se kannustaisi opiskelemaan myös työllistymään siinä voisi paremmin opiskelija yhdistää erilaiset elämäntilanteet sen opiskelun ja mahdollisen työssäkäynnin ja perheen

olen ymmärtänyt että lähes kaikissa puolueissa on vahvaa tukea tälle perustuloon siirtymiselle tai ainakin sen kokeilemiselle

tämä on opiskelijoille myönteinen esitys

nimenomaan näin elikkä hallitus haluaa nimenomaan vähentää kunnilta niiltä tehtäviä joita on merkittävästi lisätty edellisten vuosien aikana ja nimenomaan tätä rahoitusasemaa parannetaan

subjektiivisesta päivähoito oikeudesta tuossa juuri puhuttiin ja siihenhän nimenomaan liittyy se että kun siinä turvataan kaikille se varhaiskasvatus jatkossakin edelleen ja kaikille niille myös kokopäiväisenä edelleen jotka sitä tarvitsevat niin tässä samassa yhteydessähän katsotaan se palvelutarve niille perheille mitä muuta apua ne tarvitsevat kuin vain sen päivähoitopaikan

ja tähän liittyen kuntien palveluvalikoima perheille itse asiassa laajenee ja paranee ja tämä kotipalvelu joka on tässä iso asia tulee perheille nyt jatkossa paranemaan

näissä esteissä olemme nyt euroopan huippuja ja tämä on lamauttanut työpaikkakehityksemme vakavaan tilaan

niin euroopan komissio kuin imf ovat todenneet että suomen hallituksen esittämät toimet vievät nyt maatamme oikeampaan suuntaan

arvoisa puhemies

suomi ottaa osaa myös kehitysyhteistyöhön nyt omassa maassaan nykyisessä tilassa hyvinkin reilusti ja hyvä niin